arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

eli ei siellä hirvittävästi teilläkään niitä ehdokkaita muualta ole ja varmaan se sopii tähän konseptiin jota te nyt voimakkaasti ajatte

maa ja elintarviketalouden puolella maa ja puutarhatalouden kansallinen tuki pienenee aika voimakkaasti ja maatalouden kokonaistulosta kaksi kolmasosaa on tuotteista saatavia myyntituloja ja noin kolmasosa tulee maataloudelle maksettavista tuista

suhteellisuuden osaltahan tässä on hyviä elementtejä sitä minä en kiellä mutta ei pitäisi ennakkoon lähteä tulevaa vaalitulosta arvioimaan mitenkä siinä käy kun nyt on jo osa hallituspuolueitten edustajista sanonut että tämä meidän nykyinen kansanedustajamäärä ei ole oikeutettu

tässä on tarkastusvaliokunta tehnyt erinomaista työtä ja minusta on hyvä että se on nyt nostettu näin vahvasti esille

me kaikki tiedämme sen että tilaajavastuun laajentaminen ja vieminen ketjutuksen häntään on erittäin vaikeata ja se on tosi ongelmallista mutta toivottavasti siihen ratkaisuja löytyy

vaikeat ajat vaativat kovia toimenpiteitä

verotunniste on erittäin hyvä valvonta ja seuranta todella hyvä asia mutta kyllä minä itse alan yrittäjänä koen kuitenkin niin että nämä saattavat olla teoriassa erittäin hyviä mutta kun se ihmisluonne on mikä on niin se avain ja se ratkaisu löytyy sittenkin yrittäjän korvien välistä

hallitus näyttää olevan jopa tekemässä maailmanennätyksen nimittäin keskittämisessä

on selkeästi nähtävissä että ne toimet joita hallitus tekee eivät valitettavasti lisää kasvua ja työllisyyttä

muutama esimerkki keskittämisestä

kuntien pakkoliitokset maaseutu ajetaan voimakkaasti alas hallitusohjelmassa lukee ilmeisesti vihreitten vaatimuksesta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen hyvinkin voimakkaasti ilmeisesti haja asutusalueille rakentaminen kielletään kokonaisuudessaan varuskuntia lakkautetaan todennäköisesti reuna alueilta

sen yrittäjän pitää itse sanoa itselleen että minä haluan olla rehellinen yrittäjä silloin tämä korjaantuu kaikista parhaiten ja kaikista nopeimmin ja vähimmillä kustannuksilla

luonnonvaratalous biotalous biotalouden edistäminen

oikeudenmukaisuutta on korostettu

on perusteltua että vastuullisena valtiona suomi on mukana afganistanissa ja se että lisäämme joukkoja reilulla joukkueella ei kovin paljon varmasti sitä tilannetta siellä muuta

suomen biotaloudesta yli puolet on metsiin perustuvaa biotaloutta

sinänsä vastaamme myös siihen samaan haasteeseen mihin muutkin siellä olevat maat

puolustusvaliokunnassa keskusteltiin varsin laajasti siitä muuttuuko siellä pohjoisella alueella tilanne missä määrin sen seurauksena että yhdysvaltalaisia joukkoja tulee sinne lisää mutta toisaalta nähtiin selkeästi se että se luo sinne huoltoon paremman tilanteen kuin tähän saakka kun siellä on ennen kaikkea helikopterijoukkoja mutta kukaan meistä ei tiedä mikä se tilanne siellä tulee olemaan

tuki puutuotannon kestävyyden turvaamiseen

arvoisa puhemies

silloin kun puhumme harmaasta taloudesta puhumme erään merkittävästi työllistävän toimialan tulevaisuudesta imagosta ja maineesta

valitettavasti se ei aina tunnu näkyvän

nostan yhden tärkeän asian

alueellinen kuljetustuki on ollut reuna alueitten yrittäjille ennen kaikkea rakennustuoteteollisuudessa aivan elintärkeä

on äärettömän tärkeä kysymys että saamme harmaan talouden kuriin ja rehelliset yrittäjät voivat jatkaa toimintaansa

tässä lyhyt esittely

nyt se on nolla

me kaikki tiedämme sen että kilpailu on vääristynyt rakennusalalla ja rakennusteollisuus eli työnantajat ovat sitoutuneet siihen että tekevät aidosti työtä hallituksen kanssa yhdessä että tämä tilanne saadaan oikaistua

se saattaa johtaa siihen että tuolla reuna alueilla työttömien määrä lisääntyy eikä se voi olla yhteiskunnan etu

minusta on tärkeätä muistaa se että suomen yhteiskunnan menestys perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen

ennen kaikkea pk sektori on se ala joka työllistää yhteiskunnassa eniten

minä toivon että koko eduskunta nyt yhdessä tiedostaa tämän vakavan tilanteen ja ryhtyy toimenpiteisiin niin että metsäteollisuuden tulevaisuus suomessa voidaan turvata

pk sektorin tulevaisuus on varsin valoisa jos me muistamme sen että yrittäjyydessä tulee olla myös kannustavia elementtejä

käsittelyssä on hallituksen esitys pelastuslaiksi

haluan lähinnä avata rakennusalaa koskevia uusia säännöksiä jotka kohdentuvat väestönsuojarakentamiseen

täällä on puheenvuoroissa viitattu voimakkaasti siihen että tämä toimitusvarmuuteen liittyvä lakiesitys hallituksen esitys on kuluttajan aseman paranemista

herra puhemies

opposition kannattaisi lukea ajatuksella tämä hallitusohjelma

minä itse näen tilanteen niin että kun yrittäjä ottaa riskin niin jos siellä ei ole kannustavia elementtejä meillä tapahtuu se tilanne että pääomat virtaavat ulkopuolelle suomen ja koko yrityssektori on silloin suurissa vaikeuksissa

tässä erityisesti halutaan pk yritysten rahoitus turvata ja valtio ottaa suuremman roolin riskirahoittajana ja tähän aikaan se soveltuu erittäin hyvin ja pidän sitä merkittävänä avauksena

erityisesti tämä eriarvoisuus alueitten välillä on kysymys jota on varmasti pohdittava sitten valiokunnassa aika tarkkaan

haluan tästä lausua kiitokset hallintovaliokunnalle että tämä on kyllä hyvä ja yleensä kireästä aikataulusta huolimatta asia on nyt täällä lopullisessa käsittelyssä

se että edustaja pekkarinen nosti esille tämän tasauksen mahdollisuuden maan sisällä on minusta hyvin kannatettava asia ja ajatus

pidän tärkeänä sitä että viime vaalikaudella vahvistettu yritysverotus kokonaisuudessaan säilyisi nykyisellä tasolla

toinen on se että hallitus lupaa toteuttaa energiavelvoitepaketin kokonaisuudessaan niin lainsäädännön kautta kuin myös rahoituksen osalta

rakennusalalla me tiedämme ja täällä salissa olemme käyneet varsin paljon keskustelua rakentamisen kalleudesta rakentamisen hinnasta

herra puhemies

meillä tulee olla olemassa myös riskirahoituselementtejä jotka yritysten kansainvälistymistä ja kasvua tukevat ja vahvistavat ja niissä hallitus on ollut varsin aloitteellinen

kuitenkin me kaikki tiedämme että nykyisen kehysbudjetoinnin aikana tämä ei näytä olevan aina mahdollista ja tässä on kyllä varmaan kaikkien eduskuntapuolueitten syytä katsoa peiliin koska suurin piirtein oikealta ja vasemmalta on vuoron perään oltu hallituksissa mutta ei se vaan se kehysbudjetti ole noussut ainakaan perustienpidon osalta eli kyllä tämä on suuri ongelma

sen sijaan kaupungeissa tämä metrimäärä on muutamia kymmeniä metrejä eli on isoista eroista kysymys

itse näkisin tärkeänä sen että perustettaisiin verohallintoon erillinen ulkomaista työvoimaa käsittelevä yksikkö joka selvittäisi nämä asiat kokonaisuudessaan

itse olisin kyllä toivonut että vielä suurempiin neliömetrimääriin olisi tässä voitu päästä mutta jostakin syystä siihen ei nyt päästy vaikka tiedän että hallituksen sisällä asiasta oli erilaisia näkökulmia

me kaikki puhumme siitä ja olemme samaa mieltä että pääväylien kunto on tärkeä mutta tiedostamme kuitenkin että perustienpidon rahoitusta ei voi supistaa suurten hankkeiden kustannuksella ja tämäkin on tullut täällä keskustelussa esille

se voi olla myös niin että kun pääurakoitsija on kohteella se vastuullinen henkilö niin tilaaja monesti myös kunta on valinnut aliurakoitsijat ja alistamisehdon mukaan ne ovat pääurakoitsijalla mutta pääurakoitsija ei ole pystynyt vaikuttamaan siihen ovatko aliurakoitsijan paperit kunnossa vai ei

kaiken kaikkiaan logististen järjestelmien toimivuus on ratkaisevassa roolissa työvoiman saatavuuden lisäksi silloin kun yritykset arvioivat ja harkitsevat investointeja ja sitä taustaa vasten tämä liikennepolitiikka on keskiössä

itse olen miettinyt kovasti mitenkä tämä maakaapelin veto käytännössä toteutetaan kun tällähän hetkellä ilmakaapelit kulkevat tuolla maaseudulla metsissä oikeastaan missä sattuu ja nyt lähtökohtaisesti sähköyhtiöt ovat siirtämässä verkkojaan teitten varsiin

tässähän on taustalla turvallisuusnäkökulma ja mielestäni jos ja kun seuraavaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa tehdään tulisi ihan oikeasti arvioida missä turvallisuusympäristössä tämänkin tapaisia väestönsuojamääräyksiä tarvitaan

tämä on hyvin merkittävän iso asia ja olisi hyvin toivottavaa että täällä kun on nostettu näitä asioita esille puhuttaisiin oikeilla termeillä

on tärkeätä myös miettiä sitä voitaisiinko venäläisille rekoille nämä maksut panna nopealla aikataululla käytäntöön ja sitä kautta myös saada tuloja liikenneverkon kehittämiseen

laitetaanko sen ja ilma ilmajohtoverkko puretaan se maakaapeli laitetaan siihen samaan uraan vai siirretäänkö se jonnekin teitten varsille

rakennusteollisuus rt ja rakentamisen laatu rala ovat olleet myös hyvin aktiivisia

rakentamisen laatu tuo esille sen että jos käytetään yrityksiä joilla on ralan todistus se rajoittaa harmaata taloutta hyvinkin merkittävästi

sähköyhtiöthän ovat lunastaneet nämä maa alueet itselleen

kyllähän tämä on jäänne jostakin jota en kaikilta osin voi ymmärtää

palautuvatko ne maanomistajille takaisin ja onko niin että sähköyhtiöt joutuvat uudelleen lunastamaan ne tienvarsialueet jonne mahdollisesti maakaapelit vedetään

arvoisa herra puhemies

ne tiedot jotka rala toimittaa pitävät paikkansa ja silloin tilaaja voi olla varma siitä että sillä yrittäjällä asiat ovat oikeasti kunnossa

jatkossahan kuntien ei tarvitse rakentaa erillisiä väestönsuojia

järkevää kai olisi asia hoitaa niin että ne maakaapelit olisivat mahdollisimman lähellä teitten varsia jolloin niitten huoltaminen mahdollisissa kaapelinkatkaisutilanteissa tai muissa olisi helpompaa kuin siellä metsätaipaleella mutta varmaan aika näyttää miten tässä sitten menetellään

maa ja metsätalousministeriön pääluokan osalta saimme jaostoon käsittelyyn varsin hyvän hallituksen ja ministeriön esityksen ja jaoston sisällä varsin nopeasti pääsimme yksimielisyyteen painopisteistä joihin jakovaran puitteissa halusimme lisätä rahaa

mutta se että ely keskukset voivat jatkossa antaa näitä vapautuksia jos hinta nousee kohtuuttomaksi on aivan hyvä asia ja myös tämä esitys joka on täällä mietintökäsittelyssä mahdollistaa sen että jatkossa sitten voidaan antaa aikataulullisesti siirtymäaikaa mikäli kohde toteutetaan vaiheittain

ehkä suurin ongelma sisältyy siihen että kun aliurakoita ketjutetaan monesti se ketju katkeaa jossakin vaiheessa

silloin kysymys on hyvin pitkälti siitä että tilaaja voi aina ennen kuin hyväksyy aliurakoitsijan tarkistaa ovatko asiat kunnossa vai ei ja tätä myös tilaajan tulisi ihan oikeasti käyttää

nyt jos näitä ilmajohtoja joudutaan purkamaan ja korvaamaan suurelta osin maakaapeleilla niin kyllähän tämä on kaksinkertaista investointia

itse en näe hyvänä sitä että meille tulisi poliisiarmeija joka kiertäisi työmaita jatkuvasti ja katsoisi ovatko rinnassa olevat nimet ja tunnisteet oikein

kun ajatellaan omaa maakuntaani pohjois karjalaa missä maakunnallinen sähköyhtiö on olemassa niin puhutaan kuitenkin merkittävän isoista summista

kyllä tämä on laajempi yhteiskunnallinen kysymys eikä siihen varmaan löydy resursseja eikä rahaakaan vaan tämä asia on hoidettava muulla järkevällä tavalla

ensimmäisenä on maaseudun kehittäminen

tunnistekortti on ihan hyvä ja sitten toinen on se että käytetään urakoitsijoita joilla ovat asiat ihan oikeasti kunnossa ja se paperien tarkastus on tänä päivänä varsin yksinkertaista ja helppoa myös toteuttaa

lähtökohta tietysti on se että sähköyhtiöt myös pystyvät pääsääntöisesti tulorahoituksella tämän hoitamaan koska sähköyhtiö jonka talous on kuralla ei ole kovin hyvä ratkaisu

vähän hämmästelin pääministerin vetoomusta että opposition pitäisi ryhtyä hallinnollisen taakan keventämiseen

maaseutuvaltaisten sähköyhtiöitten siirtohinnat ovat jo tällä hetkellä noin kaksinkertaiset kaupunkiyhtiöihin verrattuna mikä johtuu hyvin erilaisesta verkostorasituksesta asiakasta kohden

onko tässä uusi sote ratkaisu tulossa

täällä on tänään puhuttu hyvin vahvasti sitä että myös rakennusteollisuus on nostanut esille sen pitäisikö työmaat aidata ja pitäisikö olla rakennusalalle toimilupa

kataisen hallituksen ohjelmassa oli jo kirjoitettu että hallinnollista taakkaa kevennetään

toteutuessaan ehdotetunlaisena tämä laki kasvattaisi maaseudulla asuvien siirtomaksut jopa nelinkertaisiksi kaupungissa asuviin verrattuna

en tiedä onko se sinänsä hyvä vai huono ratkaisu mutta kaikki työmaathan ovat jo aidattuja eikä se aitaaminen sinänsä estä että harmaata taloutta käytetään

nyt kysytään oppositiota apuun

tämäkö lienee hallituksen tavoite

ei se sen aidan yli kulje se on kuitenkin enemmän verotekninen kysymys kuin joku muu

minua hieman häiritsi se että hän sanoi että on äärettömän tärkeätä että uudellamaalla suomalaisille rakennusmiehille on töitä

siinä on tämmöinen teksti

siellä tehdään äärettömän paljon vapaaehtoista työtä ja se varmaan palkitsee nuoret joille monesti maaseudulla ei ole juuri mitään muita harrastusmahdollisuuksia

asiakkaan kannalta tavoitetasoa arvioitaessa voidaan huomioida että asiakas on periaatteessa valinnut itse asettumisensa vaativiin olosuhteisiin sähkönjakelun suhteen ja tällöin myös hyväksynyt sen ettei samaa palvelua voida turvata kuin normaaleissa olosuhteissa oleville asiakkaille

nehän ratkeavat vain sillä että verottajalla on oikeat tiedot ja sitä kautta myös sen todistuksen antajalla tässä tapauksessa rakentamisen laatu ryllä

kylätoiminnan rahoitusta on lisätty neljän vuoden aikana joka vuosi ja näemme tärkeäksi kun rakennemuutos yhteiskunnassa on voimakasta lisätä määrärahoja myös kylätoimintaan

tarkoittaako tämä sitä että niitä ihmisiä jotka ovat maaseudulle muuttaneet asumaan pitäisi rangaista sen takia että he asuvat tiheän sähköverkon ulkopuolella tai alueella jolla sähköverkon pituudet ovat suuret

tällä pienellä lisäyksellä kyläasiamiesverkoston toimintaedellytykset pystyttiin turvaamaan ja pidän sitä erittäin hyvänä asiana

lähiruoka on äärettömän tärkeä asia ja lähiruuan kautta mahdollistetaan myös maaseudun pienempien tuottajien elinmahdollisuuksia

nyt on jo tiedossa että on erilaisia lähiruokalähettämöitä ja ne ovat saaneet toimintansa varsin hyvin käyntiin

suomessa on merkittävä yrittäjävaje ja tämä vaje näyttää vain kasvavan koska mittava määrä yrittäjiä suurten ikäluokkien yrittäjät on siirtymässä ansaitulle eläkkeelle

riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on käynnistetty maa ja metsätalousministeriön aloitteesta vähäarvoisen kalan käytön edistämistä koskeva pilottihanke pohjoisella saaristomerellä ja suomenlahdella

lapiolla otetaan ja lusikalla annetaan

tässä uusien aloittavien yrityksien osalle ollaan lisäämässä maksuja kun samanaikaisesti tarvittaisiin ihan oikeasti niitä pieniä ja keskisuuria yrittäjiä jotka ottavat vastuun tästä talouskasvusta

meillä on aikaisemmilta vuosilta hyviä esimerkkejä muun muassa säkylän pyhäjärvellä ja onkamojärvellä siitä että tämmöisillä poistokalastuksilla hoitokalastuksilla vesistöjen kuntoa voidaan merkittävästi parantaa

me kaikki tiedämme sen että suomi tarvitsee kilpailukykyistä sähköenergiaa ja sitä kautta myös ne teollisuuden työpaikat säilyvät

sitä taustaa vasten tämä edustaja vehviläisen hylkäysesitys on hyvin kannatettava

minusta on tärkeätä että tämä työllisyysaspekti pidetään tässä tärkeänä koska näen sen tilanteen niin että ydinvoiman rakentamisvaiheella on aluetalouteen merkittävä vaikutus

hyvinkin pienillä summilla saadaan merkittävästi aikaan ja mikäs sen parempaa kuin parantaa vesistöjen tilaa suomessa

vesitalous on aina puhuttanut ja kun hallituksen esityksestä vesihuollon ja tulvasuojelun tukemisesta kolmen vuoden siirtomäärärahaa oli merkittävästi pienennetty niin jaosto lisäsi hieman enemmän kuin oli valtiovarainministeriön leikkaus

erittäin tärkeänä pidän sitä että me saimme sinne kirjauksen jossa myös uusia hankkeita voidaan käynnistää ja se on vesitalouden näkökulmasta erittäin hyvä ja kannatettava asia